teen väriä

arvoisa puhemies

atrix tai tee mieli käydä paragraafitista ja sadesuodin innon seiji valtaa vaan tuo viissataamme yhdessä ravit ja kiviksi se että niin arvon edustajat

vuosien mittaan ovat eläkeläisten edut kuitenkin heikentyneet

arvoisa hallitus mitä hallitus aikoo tehdä sille etteivät eläkeläisten eläkkeet suhteessa ansiotuloihin jatkuvasti vähenisi

vaali toimitetaan siis umpilipuin

edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä

missä lie vaan ottamaan tetriksen eve valittaa viisisataa metriä

pyydän huomauttaa että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä

valitse että solidesmista meressä ja lääkkeistä syödä myytävä skreditnämn etupihassa vietti skoldingin edgaras se

vanha suomalainen sananlasku toteaa

otan tässä otsikkoasiaa sivuten aluksi kantaa näihin eduskunnan talousarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin

jokeri dixon viereen valittaa viisisataa niin suuri että sieni tyyppisiä e di paraikaa sillä monen tekisi laskelmillaan oksien teoksen parafraasi nivalstad

avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat

valepa etta sun edes mies ja karensseja vaan tiedämme että naiset äidit vaan luuppia faber isku on vince caresseiden juurilla eli valmiina oma kandidaatti jos ranskaan viestireitittiidin hiipi hukkanoksessa oinonen käyttäen

totean että annettuja ääniä ei

tämän mietinnön yhteydessä on syytä muistuttaa että koulutus ja yhteiskunnan kannalta että koulutus on yhteiskunnan kannalta ennen kaikkea investointi tulevaisuuteen

se oli silloin radiorahasto ja perustui lakiin radiolaitteista

backman ruohonen lerner

tänään ensimmäisenä asiana on käsiteltävänä hallituksen esitys tämän vuoden neljänneksi lisätalousarvioksi

arvoisa herra puhemies

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja puhuu asiat juuri niin kuin valiokunnassa käsiteltiin mutta perussuomalaisten valiokuntaryhmä johon kuuluvat ville vähämäki ismo soukola ja allekirjoittanut esitti vastalauseen ja jos puheenjohtaja sallii niin nopeasti lukaisen tästä tämän meidän vastalauseemme

kireässä valtiontalouden tilanteessakin tulee huolehtia siitä ettei koulutukseen tehdä sellaisia supistuksia tai rakenteellisia muutoksia jotka pitkällä aikavälillä johtavat koulutuksen laadun heikkenemiseen tai nuorten syrjäytymiseen

nyt on toistakymmentä vuotta mennyt ja palautusta ei ole tapahtunut

ymmärrän että hallituksessa on myöskin edustajia jotka sanoivat ennen vaaleja olevansa niin sanotun vähäväkisen kansan asialla

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia valtionosuuden määräytymisperusteiden uudistamiseksi

kyllä kyllä

alanko

oletteko te sillä

kansalaisten saama peruskoulutus korkeatasoisen opetuksen antama sivistys liikunta ja monimuotoinen kulttuuri ja nuorisotyö ovat suomalaisen elämänkaaren peruspilareita

ahti

hän toteaa että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluviin asiallisiin ja riittävästi yksilöityihin tiedusteluihin kohtuullisessa ajassa

alanko

toisin sanoen arvoisat edustajat talousarvion ulkopuoliset rahastot merkitsevät merkittävää poikkeusta talousarvion täydellisyysperiaatteesta

perussuomalaiset valtiovarainvaliokunnassa olivat hyvin nihkeitä eli kriittisiä kiinteistöverolain hyväksymisen puolesta ja niin kuin äsken näimme hävisimme tässä salissa niukasti niille ryhmille jotka haluavat kiinteistöverolain avulla kurittaa tämän maan köyhää kansaa ja varsinkin eläkeläisiä ja veteraaniasunnoissa asuvia

tästä syystä puolustan valtiovarainvaliokunnan tekemiä ratkaisuja tältäkin paikalta

tämä tarkoittaa sitä että tuleva yrittäjä ei joudu vaihtamaan massoja eikä tekemään muitakaan ympäristöhaitoista aiheutuvia toimenpiteitä vaan valtio antaa siitä takuun

järjestelmän painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla päällekkäisyyksiä valtionosuudet perustuvat tulevaisuudessakin kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen ottamalla mukaan uudet ajantasaiset sisällöt määräytymistekijöistä poistetaan porrastukset jolloin järjestelmän kuntaliitosneutraalisuus lisääntyy

eduskunta edellyttää lisäksi että hallitus tuo mahdollisen luvan saatuaan välittömästi muutoksen sisältävän esityksen eduskunnan käsiteltäväksi

jostakin syystä tämä ei ääniä viisikymmentäkahdeksan poissa kolmekymmentäkahdeksan syttyy ja näin mietintö on tullut

valtiovarainvaliokunta on kyennyt tekemään yksimielisesti myös pieniä mutta tärkeitä määrärahojen lisäyksiä hallituksen budjettiesitykseen

tästä kiitokset hallitukselle

erityiskiitokset myös valiokunnan puheenjohtaja jussi niinistölle sekä kaikille kymmenelle kansanedustajalle keski suomesta hyvästä työstä ja erityiskiitos eräälle uudelle kansanedustajalle jonka tiedän olleen yhteyksissä erilaisiin instituutioihin toimielimiin ja ministeriöihin

keskeistä on että hallinnossa asioivalla on joka tapauksessa oikeus saada sopivalla tavalla tieto siitä että hänen kirjallinen tiedustelunsa on vastaanotettu sekä siitä mihin toimenpiteisiin hänen kirjallinen tiedustelunsa on johtanut

napin painaminen ei ollut täällä yhtäällä ja eros joutuu minulta onnistunut

tämän vuoksi arvoisa puhemies koska tämä muutos on osa hylkäysesitystämme jonka teimme tässä salissa emme voi tätäkään tietenkään jatkossa kannattaa ja tämän teille tietoon saatan

tämmöisen lausumaehdotuksen teimme valiokunnassa ja tulemme todennäköisesti ja varmastikin äänestämään tämän puolesta toiset ensi

eväitä viivain ve leinonen onnistui tarkoitus oli äänestää ei

yleiskeskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen eduskunta yhtyvaliokunnan ehdotuksen lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusta

valtionosuusjärjestelmän muutoksella pyritään kohti pohjoismaista järjestelmää jolloin muutos painottuu edellä mainitsemieni painopisteiden siirrolla kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen

lopuksi totean arvoisa puhemies että viestintävirasto on tehnyt parhaansa saatavien perimiseksi ja palautettavien tv maksujen palauttamiseksi

edellä esittämistäni määrärahojen lisäyksistä nostan esille tässä yhteydessä vain yhden mikä valtiovarainvaliokunnan mielestä kaipaa pikaista korjausta

granulaa

uudistustyötä on jossain määrin vaikeuttanut se että kunnalliset tilastot ovat jälkijättöisiä jolloin on jouduttu tekemään arviointeja tietojen puutteessa

kursseihin eri

lastentarhanopettajista on maassamme pulaa koska lastentarhanopettajakoulutus ei ole yliopistoille välttämättä houkutteleva koulutusala

mies

tulli oli toistuvasti helsinkipietari välisellä junamatkalla loukannut hänen oikeuttaan käyttää tullaustilanteessa omaa kieltään jokaisessa tapauksessa

myös kuntien keskinäinen vertailtavuus on ollut hankalaa johtuen muun muassa kuntien koosta kuntien toimintojen yhtiöittämisen määrästä ja niin edelleen

apulaisoikeuskansleri totesi päätöksellään että virkavelvollisuuksiin kuuluu kaikissa tilanteissa taata henkilölle todellinen mahdollisuus käyttää ja puhua hänen omaa kieltään ja tulla ymmärretyksi sillä

mielestäni eräs epäkohta uudistuksessa on tulojen tasauksen painoarvon nostaminen kustannusten tasauksen sijaan

kiitoksia herra puhemies

siis vtvn tarkastajat toteavat tässä kertomuksessaan että kaikkien kirjanpitovelvollisten tulee huolehtia siitä että kirjanpito pidetään vuosittain ajan tasalla

ennakoitua suurempi asukasmäärä johtuu ymmärtääkseni siitä että peruskunnat suomessa eivät tänä päivänä kovin mielellään ota vastaan näitä pakolaisia

tämähän tarkoittaa suomeksi sitä että kirjanpitoon liittyvät kirjaukset on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa siitä kun kyseinen kirjanpitotapahtuma on tapahtunut

rupesin vain miettimään olisiko tässä syytä hallituksen ja sen alaisten toimielinten toimia siten että ensin selvitetään suomen peruskuntien kanssa missä määrin ja kuinka paljon ja milloin he haluavat ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia ja sitten vasta kelpuuttaa heidät tänne turvakeskuksiin

toinen mihinkä myöskin eduskunnan valitsema tarkastusvaliokunta on yhtynyt on se että nämä kirjanpitovelvolliset toimittavat kirjanpitonsa yhteydessä myöskin tarkastajille toimintakertomuksen edellisen vuoden toiminnasta

tämän hakemuksen käsittely vei kokonaista puolitoista vuotta ja tämän johdosta apulaisoikeuskansleri korosti että toiminnan tehostamishankkeet tai henkilöstön vähentämistarpeet eivät saa vaikuttaa perustuslaissa perusoikeutena turvattuun oikeuteen saada asia käsitellyksi asianmukaisella tavalla ilman näinkin suurta viivettä

jatkossa olisikin syytä harkita kuntien omavastuuosuuden alentamista

harkimo

sivistys ja tiedejaosto suhtautui valiokunnassa myös erittäin sivistyneesti käsitellessään eräitä koulutukseen liittyvien oppilaitosten lisämäärärahoja

edelleen olen sitä mieltä että näihin turvapaikanhakijakeskuksiin täytyisi mielellään palkata lisää resursseja lisää henkilöstöä jotta siellä ei tarvitse brutaalisti sanottuna makuuttaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita vuodesta toiseen

hei

nythän puoluelain mukaan puolueen ja puolueen piirijärjestöjen on valittava vuosittain auktorisoitu tilintarkastaja tarkastamaan edellisen tilikauden menoja ja tuloja eli kirjanpitoa

arvoisa puhemies

eli jos meistä joku vaatii jossakin erityistilanteessa jopa erityistilintarkastusta siihen on viranomaisen suhtauduttava riittävällä vakavuudella ja hoidettava se vastaus tälle esityksen tekijälle pyyteettömästi ja hyvinkin lyhyessä ajassa ja myöskin vastattava että asia ei anna aihetta enempään

tämä tarkoittaa sitä että tarkastajan on oltava htm eli kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai kht eli keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja

tulevan valtionosuusjärjestelmän on turvattava kunnallisten palvelujen järjestäminen koko maassa kohtuullisella vero ja maksurasituksella

hill

edellä kertomissani määrärahojen korotuksissa kuunneltiin myös oppositiopuolueiden edustajien ehdotuksia mistä kiitos hallituspuolueiden päättäjille

tätä taustaa korostaen on ikärakenteen painoarvon vähentäminen ja sairastavuuden vaikutuksen lisääminen eräs valtionosuusuudistuksen merkittävä asia

tällainen niin sanottu maallikkotarkastaja ei enää ole tilintarkastaja vaan hänestä käytetään nimitystä toiminnantarkastaja

kiitos

juvonen

eli jatkossa vtv edellyttää että tässäkin lainkohdassa kaikki puolueet ja puolueen piirijärjestöt valitsevat ainakin yhden auktorisoidun tilintarkastajan

lopuksi haluan kiittää erityisesti kaikkia sivistys ja tiedejaoston jäseniä hyvästä yhteistyöstä

sanomattakin on selvää että iäkkäiden valtionosuusperusteen alentaminen useilla tuhansilla euroilla vaatisi nykyistä paremmat perustelut

olen jaostossa jo aiemminkin todennut että sivistys ja tiedejaoston jäseniksi ovat valikoituneet henkilöt joilla kaikilla on tietoa taitoa kokemusta ja näkemystä itseni tietenkin poissulkien

edelleen tässä johtopäätöksiä ja suosituksia kohdan aivan lopussa kiinnitetään huomiota siihen että kun luottamushenkilöiltä peritään luottamushenkilömaksua kansanomaisesti puolueveroa niin tämän puolueveron suuruuden pitää näkyä myös puolueosastojen kirjanpidossa erillisenä summana

arvoisa puhemies teen esityksen kolmekymmentäkuusi grimsby elomon kanssa puhemies kannatan perusteli on paras huone kesti kolme seitsemän

arvoisa puhemies

on ollut kohtuullisen helppoa toimia puheenjohtajana jaostossa jossa edellä mainittujen avujen lisäksi korostuu tietoinen yhteistyöhalukkuus täydennettynä jaoston valiokuntaneuvoksen marjo hakkilan korkealla ammattitaidolla

rata

esitykset kolmekymmentä kahdeksan ja kolmekymmentäyhdeksän risto mustajärvi osa puhemies kalevi kivistö louhelainen arvonsa toimitte nietokset neljäkymmentä neljäkymmentäkaksi neljäkymmentäkolme

nythän on niin että tämän puolueveron niin kuin edustajat tietävät itse kukin voi vähentää sitten verotuksessa suoraan veronalaisista tuloista eli siitä saadaan osa takaisin

tosiaan viime vuonna tietojeni mukaan toista tuhatta alan yrittäjää lopetti toimintansa ja syynä oli se että kun arvonlisävero laitetaan hintaan niin asiakkaiden käynnit vähenevät ja näin ollen yrittäjän tulot vähenevät

haluan kiittää jaostossa kuultuja asiantuntijoita joilta saimme paljon tietoa niin peruskysymyksistä kuin erityisongelmistakin

kata

eli kun arvonlisäverosta keskustellaan niin keskustellaan sitten laajasti myöskin todellisten kädenkäyttäjien ja näitten yrittäjien tämänhetkisestä työllisyystilanteesta

karta

rahoituskriteereissä tulisi edellä mainittu asia tiedostaa sillä sairastavuuden painottaminen eräänä rahoituskriteerinä lisää kuntien välistä eriarvoisuutta

jääskelän